ja pitämään korkotasoa mahdollisimman alhaalla

mutta on selvää että europpalaisen finanssikriisin iskiessä nämä tavoitteet omalta osaltaan myös romuttuvat

siinä mielessä on toivottavaa tietysti että tämä harjoitus johon suomen hallitus jonka suomi on muka viemässä onnistuu mutta on selvää myös että ei suomi pienenä valtiona voi olla rahoittamassa pispalalaista tai minkään muunkaan maan pankkisektoria kun se joutuu omien toimenpiteidensä johdosta kestämättömän

arvoisa herra puhemies

keskustelussa nostin ja se nousi varmaan muutenkin esiin tämän kuntaliitoskysymyksen nimenomaan siinä valossa kun tämän lain rahoitusta mietitään

sitten lisäksi tähän kuntalain kokonaisuudistukseen sisältyvä tiukempi alijäämien kattamisvelvollisuus kunnille mukaan lukien konsernit

suomi on valmis

mielestäni vaikka on selvää että esimerkiksi edustaja tölli ei varmaankaan ole tavoitellut kuntaliitoksia tällä on kuitenkin epäviisasta kiistää etteikö tässä synny tietyille kunnille tällä mallilla näillä kahdella lainsäädäntöhankkeella valtavia paineita tulevaisuudessa liitoksiin mikäli muutoksia ei tule

suomen kansantalouden kilpailukyky on viime vuosien aikana rapautunut merkittävällä tavalla mikä on näkynyt markkinaosuuksien menetyksinä keskeisillä teollisuusalojen yrityksillämme ja sitä seuranneena työttömyyden nousuna irtisanomisten myötä

tämä ajopuu todellakin pitää pystyä pysäyttämään jos sitä ei pysäytetä se tarkoittaa käytännössä sitä että suomi on omalta osaltaan myös muiden eurooppalaisten valtioiden kanssa yhä syvemmän

ja mitä tulee tähän keskustelun sävyyn niin välillä on kyllä tuntunut siltä että semmoista kriittistä keskustelua ei oikeastaan tässäkään yhteydessä oltaisi haluttu

valtio on yrittänyt kääntää suomen talouden suuntaa kuusi vuotta massiivisella velkaelvytyksellä ilman näkyviä tuloksia

finanssikriisin sisällä ja viime kädessä se koituu varmasti myös suomalaisten veron maksajien ja kuka

ainakaan itse en ole siihen syyllistynyt kertaakaan mutta mielestäni on kyllä vähän erikoista jos tässä yhteydessä nyt kun kuitenkin valmistelu on ollut hyvin pienen piirin toimesta tapahtunutta jos nyt katsotaan koko eduskuntaa jos tässä yhteydessä

viime vaalikauden loppupuolella keskustan eduskuntaryhmässä totesimme sen että osaltamme piikki onkin ei voi jatkua niin että suomi on kokooja on rahoittamassa ja sitoutumassa ja takaamassa se ei voi olla suomen etujen mukaista eikä viime kädessä euroopankaan edun euroopan valtioiden

tästä katastrofaalisesta kansantaloudellisesta tilannekuvasta huolimatta nykyinen hallitus ei ole ollut valmis irtautumaan kansantaloudelliset kilpailukykytekijät sivuuttavasta energiapolitiikastaan mikä omalta osaltaan on syöksemässä maamme teollisuusyrityksiä yhä pahempaan näivettymisen kierteeseen

hyvä ei sitten saisi lausua kriittisiä huomioita

ja mielestäni on ihan luonnollista että kun valmistelu on ollut suppealla piirillä tapahtunutta niin on aivan selvää että niitä kriittisiä kipukohtia on aina sitä enemmän

olen ollut tässä salissa myös yhdeksänkymmentä luvun alussa on hallituksen aikaa jolloin iski hyvin monimuotoinen talouskriisi suomeen

ymmärrän sen että koko eduskunta ei voi tätä asiaa valmistella mutta joka tapauksessa on aivan selvää myös se että mitä pienempi se porukka on niin sitä enemmän luonnollisesti kriittisiä puheenvuoroja sitten myöhemmässä vaiheessa esiintyy

hitaastikin kyllä mutta

kotimaiset energianlähteet vähentävät riippuvuutta tuontienergiasta ja niiden kasvavalla käytöllä on myös teollisuuden liitännäiselinkeinojen elinvoimaisuutta lisäävä vaikutus

oikeistovertaisin tätä vähän jääkiekkoon

suomen olisi myös lopetettava erityisesti kuljetusalaa ja teollisuuden logistiikkatoimintoja kurittava liikennepolttonesteverojen korotusvimma joka käytännössä johtaa vain siihen että teillämme liikkuvat yhä useammin venäläiset rekat

jos jotkut pelaavat other leikkelillä eli reilua peliä niin tasapaksu melkein voisi sanoa että jotka pelaavat eri luokan edessä testirypäs jää vain vihasi näin voi jos eurosta jonkun pitää erota vinkaisi niiden maiden pitää erota jotka eivät ole noudattaneet yhteisiä pelisääntöjä ja omalta osaltaan

kansalliset kilpailukykytekijät realistisesti huomioon ottavan ja haitallisista ideologisista pidäkkeistä vapaan energiapolitiikan myötä suomen uudelle kansantaloudelliselle nousulle voidaan antaa sen kipeästi tarvitsemaa vetoapua

tämä ongelma

onko valuutta sitten markka tai mikä tahansa sillä se peruskysymys on se että euromaat yhteisesti tekevät kaikkensa jotta myös ylivelkaantuminen saa

en usko

arvoisa herra

suuressa salissa on hyvin esiin sen että me kaikki edustajat jaamme aiheellisen huolen siitä että eurooppalainen finanssikriisi koskettaa myös meitä

pikemminkin on syytä aiheelliseen pettymykseen siitä että muiden maiden tekemien taloudellisten virheiden korjaamiseen tarvitaan myös niiden tukia jotka eivät itse ole näitä ongelmia

meidän on toimittava että saisimme yleiseurooppalaista finanssivalvontaa entistä selvästi tehokkaammaksi etteivät talousunionin jäsenvaltiot pääse enää jatkossa samalla tapa

ja suomalaisten paatoksesta tämän hallituksen aikana valtiovarainministeri jutta urpilaisen toimesta on saatu hyvä alku sille että meno euroopassa

suomen osuudelle takauksista on saatu vakuudet huonosti asiansa hoitaneet pankit ajetaan alas toimintakykyisiä pankkeja vahvistetaan valtioiden kautta

en ollut uskoa korviani onko puolueelle jonka oma talous on lähes konkurssin partaalla seitsemänsataa miljoonaa euroa

suomea ministeri urpilaisen toimesta saanut takaus riskillä vakuudet

tähän ei maatamme kahdeksan vuotta johtanut keskusta valtakaudella koska

takaukset tuolloin annettiin riski saatavista jätettiin

puheenvuorossanne vihjasitte lastenlaululla että talousvaikeuksiin ajautuneiden eu maiden kansalaiset olisivat laiskoja

oletteko todella sitä mieltä että talousvaikeuksien takana ovat nämä oulu väitättekö että kun suomi kärsi samoista talousvaikeuksista yhdeksänkymmentä luvun laman aikana että suomalaiset olivat tuolloin

mikäli tämä on talousanalyysinne en ihmettele ettei teistä ja puolueeltanne saatu lukuisten kysymystenkään jälkeen selvää kantaa siihen että pitäisikö perussuomalaisten mielestä

epäluottamuslause ei

siihen mennessä kaksoiskansalaisuuden saaneet saisivat tämän pitää ja he keillä on prosessi vireillä saisivat sen prosessin viedä loppuun

kysymyksessä ei ole kuitenkaan suomen sisäinen kansallinen hätätila vaan suomen hallituksen euroopan unionin ja tälläkin kertaa espanjalaisiin pankkeihin

eli keltään ei otettaisi kansalaisuutta pois ellei sitten ole kyse terroristiseen rikokseen ulkomailla syyllistyneestä kaksoiskansalaisesta joka olisi henkilö

suomen eduskunnalta ja sen kansanedustajilta on hallituksen saatava siunaus pääministeri kataisen ja valtiovarainministeri urpilaisen tekemille sopimuksille ja sitoumukselle jolloin eduskunnan enemmistön päätöksellä hyväksytään heidän tekemänsä suomen kansan ja suomalaisten veronmaksajien tahdon vastainen

mutta ihan parlamentarismin uskottavuudenkin kannalta siitä huolimatta että vain parisenkymmentä allekirjoitusta aloite sai toivoisin vielä kerran että asia etenisi koska meillähän aika paljon tässä talossa erilaisten asiantuntijoiden ja poliitikkojenkin suulla korostetaan kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksia monikulttuurisuutta kansainvälisyyttä kosmopolitanismia monenmoista voisi sanoa semmoista mikä ehkä vähemmän nauttii kannatusta kansan syvissä riveissä

itse kukin kuulija miettiköön keitä

toinen seitsemättä kaksituhattakaksitoista kello viisitoista nolla yhdeksän puhelimeeni kilahti tekstiviesti jossa varoitettiin eduskunnan kutsumisesta koolle

silloin kun on kyse esimerkiksi terrorismirikoksesta niin se sotii pahasti kansalaisten oikeustajua vastaan mikäli terrorismirikokseen syyllistynyt kaksoiskansalainen saa pitää suomen kansalaisuuden

kolmastoista seitsemättä kello kaksi seitsemättä kaksituhattakaksitoista kello yksitoista neljäkymmentäkuusi pyydettiin varautumaan yhdeksästoista seitsemättä ja kahdeskymmenes seitsemättä pidettävien

jotta jonkunlainen sopusointu säilyy suhteessa siihen mitä kansan syvät rivit ajattelevat ja miten taas parlamentti säätää lakeja minkämoisia kansainvälisiä velvoitteita ottaa kantaakseen niin näihin asioihin on vain saatava muutosta

seitsemästoista seitsemättä kaksituhattakaksitoista ilmoitettiin eduskunta kokoontuu täysistuntoihin yhdeksästoista seitsemättä kello neljätoista ja kahdeskymmenes seitsemättä

se on ainut tie millä suomalaisdemokratia voi

keskustelu on pääät

tähän täysistuntoon liittyvät varsinaiset asiakirjat ainakin minä sain haltuuni niin myöhään ettei ollut juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia syvällisesti pidetty

edustaja tolppanen omassa puheenvuorossaan aluksi sanoi juuri niitä oikeita asioita mitä tähän kielikeskusteluun tulee

parhaat tiedot sai seuraamalla

edustaja gustafssonille sen verran että edelleen olen sitä mieltä niin kuin tässä esimerkiksi edustaja satonen että kyllä tämä häiriökäyttäytyminen ja se rauhattomuus on kuitenkin siellä koulussa ainakin niitten viestien mukaan mitä itse olen saanut ikävä kyllä lisääntynyt ja itse peräänkuulutin siinä omassa puheenvuorossani että tutkittaisiin nyt esimerkiksi miten suuria alueellisia eroja meillä on ja mistä ne johtuvat koska jos niitä eroja paljastuu kun meillä kuitenkin opettajankoulutus on laadukasta ja hyvinkin samankaltaista valmistui nyt sitten mistä yliopistosta suomesta tahansa ja meillä on yhteinen opetussuunnitelma niin silloin jos niitä eroja paljastuu niin voi sanoa että siellä saattaa esimerkiksi olla nimenomaan tämä häiriökäyttäytyminen ja rauhattomuus taustalla ja sitten voidaan mennä ikään kuin niitten syiden taakse ja yrittää muokata sitä

pääministeri katainen on vaatinut syvempää integraatiota ja tiukempaa valvontaa

sinänsä se on hyvä että osaa useita kieliä muttei suinkaan ole niin että ruotsin kielellä nyt tässä maailmassa välttämättä kovin pitkälle sitten pääsisi

itsenäisen suvereenin valtion keskeisimmät tunnusmerkistöt ovat kansainvälisesti tunnustetut rajalla oma itsenäinen lainsäädäntö

mitä sitten tulee tähän kielikylvettämiseen ja muuhun niin sehän on ihan positiivista että jos perheessä on luontaisesti suomenkielinen ja ruotsinkielinen niin silloin ikään kuin opetetaan kahta kieltä

näistä itsenäisen valtion tunnusmerkeistä suomi on lähes kokonaan

mutta sitten taas siihen suhtaudun jo vähän kriittisemmin että lapsia ruvettaisiin kun on vaan yksikielinen perhe aidosti väkisin ikään kuin kielikylvettämään

ole iloinen että sosialidemokraatti

en missään nimessä kiistä etteikö opetusmenetelmiä pidä kehittää ja näin mutta en näe sitä ensisijaisena ja olen samaa mieltä kuin edustaja gustafsson että näistä pisa tuloksista ei nyt pidä ylireagoida mutta juuri siihen yritin kiinnittää puheenvuorossani huomiotakin että mielestäni nämä johtopäätökset mitä hyvin nopeasti ja aika kevyen tuntuisesti ihan ministeritasolta viime viikolla esitettiin koskien opettajankoulutusta opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmaa olivat aika köykäisiä ja siellä ei todella tämä kuri ja järjestys noussut lainkaan esille

mutta en ymmärrä sitä että pienet puolueet siellä kiilapoikina ovat tukemassa tätä

ero puhemies on

ovatko isiemme ja äitiemme itsenäisyystaistelut menneet hukkaan kun täällä nyt vallassa oleva sukupolvi on valmis myymään hernerokasta suuret ja verisetkin

onneksi tänään on pitäydytty paljolti siinä teemassa

herra puhemies

ilmoita

niin kauan kuin tuppi heiluu tulen käymään poliittista taistelua suomi

ja vapauden puolesta

espanjalaiset pankit pääsevä koira veräjästä kun tämä uusi yhteisvastuullisuus otetaan käyttöön pelastamaan

jopa sosialidemokraateista ja vasemmistoliitosta on tullut

entä kuinka sitoutuneita suomalaiset kykenevät olemaan tällaisiin ratkaisuihin tavallisen suomalaisen on mahdotonta hyväksyä nyt tehtävien ratkaisujen oikeellisuutta ja

me suomalaiset olemme noudattaneet määräyksiä ja vaatimuksia viimeisen päälle

miten voimme hyväksyä espanjan tukemisen samalla kun espanjalaiset itse osoittavat kaduilla mieltään maassa suunniteltuja

kuinka vahva kun suomen kantokyky ottaa kantaakseen taloudellisia taakkoja olkoot ne sitten takauksia tai mikä tahansa

ensinnäkin se mitä edustaja virtanen sanoi että kunnat eivät tässä nyt joutuisi välttämättä maksumiehiksi ja tästä ei tulisi ongelmia niin sehän nyt on tekniikkaa tietenkin

eli mielestäni se väite että tässä ei vaarannu tiettyjen kuntien taloudellinen asema ei kyllä ole kestävä

nyt ne maat joiden pitäisi kiristää ele elintasoa ja julkisia menojaan eivät sitä tee vaan sen joutuvan tekemää

ottaen huomioon sen että esimerkiksi eduskunnassa eniten puheenvuoroja käyttävä mauri pekkarinen ei ole tänään saapunut pitämään puheenvuoroa se kertoo mielestäni jotakin siitä että ei tämä nyt välttämättä nauti siellä keskustan sisälläkään laajaa kannatusta

i taloutensa hoitaneiden tehtäväksi on tullut sosialisoida huonompi elintaso on uskallettava keskustella siitä onko euroalue enää kilpailukykyinen

epäilen kyllä että jos tämä olisi puhdas hallituksen hanke niin edustaja pekkarinen olisi repinyt tämän hankkeen jo tuhansiksi kappaleiksi täällä salissa

kuka tähän

kasvun kautta tapahtuvaa kriisimaiden selviämistä saadaan näiden uutisten valossa odottaa uudet tukivat paketit ja sitoutumiset odottavat meitä

tukipaketti merkitsi ennen kaikkea veronmaksajien

eri puku riippumaan yön näissä kriisimaiden miljardeissa vuosikymmeniksi

suomi voisi tuen takauksien ja lainojen sijasta antaa asiantuntijatukea euromaiden talouden tervehdyttämiseen ja

näistä meillä itsellämme on kokemusta

koulutukseen innovaatioihin ja tehokkaaseen taloon julkiseen sektoriin panostaminen omat viitekeinoja joilla suomalaiset asiantuntijat voivat auttaa

arvoisa herra puhemies

kataisen konsensushallitus on kaksi ja puoli vuotta seurannut katseella ennennäkemätöntä suomen kansantalouden romahdusta

suomi on ainoana kolmen an luottoluokituksen maana kääntynyt kataisen ja urpilaisen vahtivuorolla krooniseksi vaihtotaseen alijäämämaaksi

mutta ideologisista syistä luodun talousvyöhykkeen tukeminen tulee päivä päivältä

suomi ei loputtomiin kestä näitä vastuita kansanvallan hengessä kansalaisille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa tekeillä

arvoisa puhemies

suomen yleinen talouskehitys on ollut viime vuosina huolestuttavan heikko

kuluvanakin vuonna bktn kehityksen ennustetaan jäävän miinusmerkkiseksi eikä lähivuosille ole merkittävää parannusta nähtävissä

uskon että tulokset ja kaikki jo

suomalaisten mitta alkaa olla

lisäksi hallituksen finanssipolitiikalla on ollut lähinnä suhdanteita kärjistävä vaikutus sillä veronkiristykset ja menoleikkaukset ovat vähentäneet tuntuvasti yksityistä kysyntää joka on ollut käytännössä ainoa talouskasvua ylläpitänyt tekijä kolmen viime vuoden ajan

kukaan ei ole pystynyt kertomaan mihin ja kuinka kauan

jossakin vaiheessa tarvitaan

se aika saattaa olla lähempänä

ennuste ja mäkisalo ropponen kosketusta lähti

perinteinen metsäklusterimme on samanaikaisesti suomen it sektorin kanssa romahtanut kansainvälisen hintakilpailukyvyn menettämisen myötä sekä sen vuoksi että yrityksemme ovat kyvyttömiä luomaan maailmanmarkkinoilla menestyviä tuote ja palvelukonsepteja

nyt jos koskaan suomen kaltainen avoin kansantalous tarvitsisikin kansallista rahapolitiikkaa tasapainottamaan kansainvälisten suhdanteiden luomaa epävakautta ja luotsaamaan suomi laiva edessä häämöttävän jäävuoren ohi

arvoisa puhemies

jos joku väittää tietävänsä absoluuttisen totuuden tai viisauden siitä mitä meidän nyt pitää

osana euroaluetta suomi on saarroksissa

lappaamme rahaa eurooppaan ja otamme taloudellisia vastuita eri mekanismien kautta euroopan keskuspankin piikin ollessa täysin auki